koska tämä laki liittyy ensi vuoden talousarvion käsittelyyn on hyvä palauttaa mieleen muutamia huomioita valtion tietojärjestelmähankinnoista terveydenhuollon ja myös muiden sektoreiden alueilla

kysyisinkin ulkoministeri tuomiojalta

arvoisa puhemies

onko venäjän politiikassa nyt olemassa lientymisen merkkejä että tämä omaa kansaansa ja tavallisia eurooppalaisia kurittava politiikka saataisiin sellaiseen malliin että myös maataloustuotteitten vienti saataisiin uudelleen käyntiin

sivistystoimen alueellisten tehtävien siirto elyiltä aveille on kokoomuksen mielestä perusteltua samoin poliisin vastuualueiden lakkauttaminen poliisin laajan rakenneuudistuksen yhteydessä

mutta kyllä tuo edustaja heinosen puheenvuorossaan esiin nostama asia ja paradoksi näistä itsenäisyyspäivän kampauksista on vakava paikka vaikka se nyt voi huvittavalta sinänsä tuntuakin

eihän tällaisia aukiolorajoituksia pitäisi olla joita edes lainsäätäjät eivät itse noudata

arvoisa puhemies

yhtenä symbolisesti merkittävänä voidaan pitää sähköisen äänestyksen kokeilua joka johti vaalien uusimiseen kolmessa uudenmaan kunnassa viime kuntavaalien yhteydessä

kyllä mielestäni tämänkaltainen ylimääräinen sääntely jossa itsenäisyyspäivän kampauksia varten tarvitaan näitä erityislupia pitää poistaa

elyt avit muut valtion viranomaiset maakunnat ja kunnat noudattelevat hyvin erilaisia aluejakoja mikä puolestaan aiheuttaa päällekkäistä työtä verovarojen tehotonta käyttöä ja myös turhia esteitä yhteistyölle

suomen virtuaaliyliopistohanketta rahoitettiin vuosittain useilla miljoonilla euroilla melkein kymmenen vuotta ilman juuri mitään konkreettisia ja pysyviä tuloksia

kun maa ja metsätalousvaliokunta laati omaa lausuntoaan perustuslakivaliokunnalle koskien saamelaiskäräjälakia pidettiin varsin ongelmallisena että lain valmistelussa ei oltu otettu huomioon lain vaikutuksia esimerkiksi poroelinkeinon tai kalastuksen tai muiden paikallisten luontaiselinkeinojen harjoittamiseen puhumattakaan sitten vaikutuksista muu hun elinkeinon harjoittamiseen kuten vaikkapa matkailun joka on tärkeä sekä saamelaisväestön että kaikkien lapin asukkaiden elinkeino tänä päivänä

oma huomioni kiinnittyi erityisesti euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suomelle antamiin tuomioihin joita meille on kyseenalaisella tavalla kertynyt viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana enemmän kuin muille pohjoismaille yhteensä

näistä perusoikeusrikkomuksista syntyi esimerkiksi viime vuonna kuten tässä jo aiemmissakin puheenvuoroissa nousi esiin suomen valtiolle moraalisen tuomion lisäksi lähes puolen miljoonan euron korvausvelvoitteet

uudistusten yhteydessä tulee varmistaa että päällekkäisyyksiä karsitaan ja että toimijoille annetaan vapautta tehtävien ja prosessien järjestämiseen asiakaslähtöisesti

kaikkein olennaisinta on kuitenkin se että kansalaisten oikeusturva ei ole kunnossa jos ihmisoikeustuomioistuimesta jatkuvasti räpsähtelee tuomioita

mutta kun nyt tämä ilo sopimuksen ratifiointi on tuotu kerran tänne eduskuntaan niin tämähän on aivan ilmeistä että nimenomaan sillä saamelaiskäräjälaissa olevalla saamelaismääritelmällä on vaikutusta sitten kaikkien näiden alueen elinkeinojen harjoittamiseen

täällä kova debatti saatiin siitä huolimatta aikaan ja tietysti hyvä niin koska kalastus on erittäin tärkeä asia suomalaisille

mitä tulee tähän kalataloushallinnon uudelleenorganisointiin niin tässähän turku kuopio ja rovaniemi ovat jatkossa ne ely keskukset jotka kalataloutta suomessa hallinnoivat ja varmasti hyvä niin

miten oikeusministeri nyt kommentoi tätä onko edelleen täydennettävä sitten myös näitä saamelaiskäräjälain perusteluja jos tämä ilo sopimus aiotaan nyt ratifioida tässä käsi kädessä

arvoisa puhemies

energiapolitiikan viisaat periaatteet ovat päästöttömyys huoltovarmuus kotimaisuus ja edullisuus

mutta ottaisin tämän hallinnon uudistamisen osalta sellaisen näkökulman tähän käsittelyyn että kuten eilen perustuslakivaliokuntakin totesi sote uudistuksen osalta että liian suuret alueet eivät sitten välttämättä oikealla tavalla niitä hallinnon asiakkaita palvele niin kieltämättä aika suuriin alueisiin tässäkin mennään

jatkossa isännän täytyy entistä voimakkaammin ottaa oma roolinsa ja laittaa renki tekemään rengin työt

haasteita lienee myös oikeuslaitoksen osaamisen kehittämisessä työmenetelmissä ja yksiköiden toimintakulttuureissa muutenkin

keinona tilanteen korjaamiseen nousee tietysti esiin riittävien resurssien varmistaminen koko oikeusketjulle poliisista ylimpiin tuomioistuimiin oikeusvaltion tavoitteiden mukaisesti

siitä vastuu on meillä

on kuitenkin myös selvää että oikeuslaitoksen rakenteita ja menettelytapoja tulee koko ajan arvioida ja tarvittaessa uudistaa epäkohtien ilmaantuessa

erityisesti varmasti meitä kansanedustajia lämmittää tämä jo monessa puheenvuorossa esiin noussut lisä rintamaveteraanien kuntoutukseen ja näihin voimavaroihin

arvoisa puhemies

työ ilmaston parhaaksi sekä talouskasvu ja työllisyys ovat yhteensovitettavissa kun keskitymme päästövähennyksiin oikeasti vaikuttavilla keinoilla

suomessa tuotettu paperi tai terästonni suomalainen työ ylipäätään on globaali ekoteko sillä tuotantomme kuuluu maailman puhtaimpiin ja resurssitehokkaimpiin

siitä myös kiitos hallitukselle että tämä tärkeä toiminta todella näin korkealle arvostetaan että siihen lisämäärärahat löytyivät

kannan asiasta kuitenkin samalla tavalla huolta kuin edustaja paasio omassa puheenvuorossaan että kun nyt tulee tällainen siirtymävaihe jossa tästä aiemmasta yhdistysvetoisesta toiminnasta siirrytään sitten sairaanhoitopiirien järjestämään toimintaan niin kun tiedetään että esimerkiksi meillä tuolla lapissa pitkien etäisyyksien maakunnassa pelastushelikopterit aivan konkreettisesti päivittäin pelastavat ihmishenkiä estävät ihmisiä vammautumasta vakavasti niin on aivan välttämätöntä että tähän toimintaan ei tule päivänkään keskeytystä

tuomioistuinhallinto voisi nykyistä paremmin keskittyä myös tuomioistuinten strategiseen johtamiseen ja ohjaamiseen sekä varmistaa tuomioistuimille riittävät ja tarvittavat voimavarat

tuomioistuinhallinto eli uusi tuomioistuinvirasto sopisi erinomaisesti perustettavaksi rovaniemelle osaksi jo olemassa olevaa oikeudellista klusteria

pelkästään venäjältä suomeen tuodaan energiaa joka tunti miljoonalla eurolla tämänkin keskustelun aikana siis kolmella miljoonalla eurolla

kun meillä on todella peruspalveluministeri myös paikalla niin haluaisin kuulla että onhan todella näin että tämä toiminta ei päiväksikään keskeydy nyt tässä siirtymävaiheessa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

niin kuin me jokainen aivan tuolta lukion fysiikantunneilta muistamme niin energia on kykyä tehdä työtä ja työllä hyvinvointi on rakennettava tulevaisuudessakin

tässä salissa me kaikki yhdessä jokainen vuorotellen hallitusvastuuta kantaen olemme säätäneet näitä säädöksiä joilla kieltämättä suomalaisen yhteiskunnan normitus on viety liian pitkälle

siksi suuri kiitos hallitukselle siitä että hallitus on tuomassa tämän esityksen joka turvaa suomalaisia työpaikkoja ennen kaikkea energiaintensiivisessä teollisuudessa

mutta edustaja zyskowicz on täysin oikeassa siinä että kokoomuslainen ministeri sanni grahn laasonen on ensimmäinen ympäristöministeri suomessa joka lähtee purkamaan tätä yliraskasta sääntelyä lähtee järkevöittämään normeja niin että esimerkiksi tässä laissa keskeisellä sijalla oleva eläinsuojien ympäristölupamenettely järkevöityy niin että maatalouselinkeino suomessa on tulevaisuudessa kannattavaa niin että suomalaiset kuluttajat saavat hyvää suomalaista ruokaa maailman parasta ruokaa jatkossakin ruokapöytiinsä

haluan tuoda eduskunnalle tässä myös huomioon sellaisen tosiasian että kun katsotaan kuvaajina työttömyyttä ja investointeja niin nämä kuvaajat ovat täysin toistensa peilikuvia se korrelaatio on aivan ilmeinen

tämän vuoksi kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä on erinomaista että pääministeri stubb ilmoitti puheenvuorossaan hallituksen tämänpäiväisestä päätöksestä että kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä parannetaan

koska eduskunta tietysti on sitoutunut siihen että suomessa työttömyyttä vähennetään tämä on meille jokaiselle tärkeää niin haluan todella korostaa investointien merkitystä tässä työssä

luotamme että elinkeinoministeri vapaavuori ja valtiovarainministeri rinne saavat aikaan hyvän esityksen jolla käännetään nyt ulkomaille virtaavia rahoja takaisin kotimaahan ja luodaan kestävää pohjaa koko biotalouden nousulle ottaen huomioon kaikki asiaan liittyvät näkökulmat

tämän esityksen kautta hallitus on luomassa energiaintensiiviselle teollisuudelle edullisemman investointi ilmapiirin suomessa joten siitä työstä jota hallitus on nyt tekemässä jotta suomessa tulevaisuudessa on työpaikkoja ja sitä kautta hyvinvointia suuri kiitos hallitukselle

toteaisin todella tähän että kun näitä eläinsuojien ympäristölupamenettelyjä virtaviivaistetaan niin oli todella hienoa että näitä eläinyksikkömääriä lähdettiin reilusti nostamaan ja myös sitten tätä kunnan ja avin välistä toimivaltarajaa nostetaan

vippaaminen ja kohtuuttomien korkojen periminen ihmisten hädän ja huonon aseman hyväksi käyttäminen ei ole oikein eikä se ole kunniallista liiketoimintaa

juuri tämänsuuntaista tarkastelua pitäisi nyt pystyä tekemään kaikkien muittenkin hallinnonalojen osalta jotta siellä paikallisesti missä parhaiten tiedetään kuinka asiat ovat pystyttäisiin vaikuttamaan elikkä myös sitä eun vaalimaa subsidiariteettiperiaatetta että lähellä päätetään juuri sillä tasolla millä on järkevää päätöksiä tehdä noudatettaisiin

arvoisa puhemies

vastuullinen velan antaminen ja velan ottaminen todelliseen asialliseen tarpeeseen on edelleenkin mahdollista tämän hallituksen esityksen tultua hyväksytyksikin

tärkeintä on nyt se että niihin hätähuutoihin joita olemme kuulleet esimerkiksi eri työyhteisöjen pääluottamusmiehiltä tai vaikkapa puolustusvoimissa nuorten suomalaisten kanssa työtä tekeviltä kunnissa nuoria velkaongelmaisia ihmisiä auttavilta että nuorten suomalaisten hädänalaisuuteen jonka nämä pikavipit ovat tuoneet puututaan

siksi olisikin vielä hyvä kuulla ministeriltä vielä tarkempaa perustelua siitä miksi juuri tämä ratkaisu eikä monien kansanedustajien tässä keskustelussa peräämä täyskielto

arvoisa herra puhemies

kun käsittelemme tätä puolustusvoimauudistukseen liittyvää lakien kokonaisuutta niin käsittelemme erittäin tärkeää asiaa

kuten puolustusministeri omassa esittelypuheenvuorossaan totesi niin varmaan se tietysti kaikkein kuumin puheenaihe eli puolustusvoimien sijoittuminen rauhanajan kokoonpanossa eri puolille maata on jo hallinnollisesti päätetty

sitä meidän ei tarvitse täällä tänään eikä sitten tätä keskustelua seuraavassa valiokuntakäsittelyssä käydä läpi

mutta kun puhumme sinänsä aivan olennaisen tärkeästä puolustusvoimien uudistamisesta niin on tietenkin todettava se että on hienoa että edelleen suomen puolustusratkaisun pohjaksi voidaan valita uskottava itsenäinen puolustus ja koko maan puolustaminen

pääministerin esittelemillä askelmerkeillä suomesta tehdään energiateknologian tehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen entistä vahvempi suurvalta

nämä ovat erittäin tärkeitä lähtökohtia ja suomen kaltaisessa vähäväkisessä mutta laajassa maassa tämä onnistuu vain yleisen asevelvollisuuden kautta sen kautta että koko ikäluokka osallistuu maansa puolustamiseen

jatketaan määrätietoisesti tätä työtä sillä siinä meillä on vain voitettavaa

kuten jo aiemmissakin puheenvuoroissa on todettu niin kieltämättä uudistuksen yhteydessä olen itsekin kantanut huolta siitä ettemme vain sitten hyväksyisi lähtökohdaksi sellaista ajattelua että ei siinä mitään että palveluskelpoinen ikäluokka pienenee

mielestäni se on väärä signaali koska yleinen asevelvollisuus on erittäin tärkeä instituutio

paitsi että se on maanpuolustuksemme kulmakivi niin kun tämän hallituksen tärkeimpiä hankkeita on vaikkapa nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen niin on aivan selvää että nuori ihminen joka pääsee yhteiskuntaan kiinni onnistuneen ja ehkä jopa hyvää johtamiskoulutusta antaneen asevelvollisuuden suorittamisen kautta omaa paljon paremmat valmiudet esimerkiksi jatko opintoihin ja työelämään on oppinut monenlaisia sosiaalisia mutta ehkä myös sellaisia konkreettisia työelämän taitoja joista on elämän varrella hyötyä

ministeri koskista täytyykin kiittää siitä että suomen maksamille tuille on olemassa oikeusperusta

itse asiassa haluan myös ilmaista huoleni siitä että nämä uhkakuvat joihin pienenevällä reservillä varaudutaan ovat vähän mielestäni tällaisia kylmän sodan tähtien sota maailmasta olevia joissa tarvitaan erittäin suorituskykyisiä operatiivisia joukkoja

mitä suomi kun nyt eu pöydissä on menestystä saavutettu aikoo tehdä poronlihantuotannon tulevaisuuden turvaamiseksi koska kuten ministeri hyvin tietää poronlihantuotanto on tällä hetkellä suurissa vaikeuksissa

tietysti näin varmasti on kun hyvin teknistä sodankäyntiä käydään että ilmavoimien rooli korostuu ja erilaisten hyvin kauas vaikuttavien asejärjestelmien rooli korostuu mutta samaan aikaan sitten suomalainen yhteiskunta on muuttunut haavoittuvaisemmaksi

teurasmäärät ovat tänä syksynä alhaisemmat kuin koskaan ja tähän yhtenä syyllisenä on ennen kaikkea eun petopolitiikka

mitä suomi aikoo tehdä eu pöydissä ja toisaalta mitä kansallisia toimenpiteitä tehdään porotalouden turvaamiseksi

me olemme arjessamme täysin riippuvaisia tietoliikenneyhteyksistä

olemme täysin riippuvaisia veden ja ruuan jakeluun liittyvästä verkostosta ja logistiikasta sähkönjakeluverkosta

olemme täysin riippuvaisia erilaisista tietojärjestelmistä

näiden turvaamiseksi tarvittaisiin mielestäni laajoja alueellisia kokonaisuuksia puolustamaan kykeneviä joukkoja joiden operatiivisen varustuksen ei sinänsä tarvitse olla tällaista tähtien sota luokkaa mutta niillä tulee olla hyvät johtamisjärjestelmät ja asianmukainen aseistus

arvoisa puhemies

kun täällä nyt kovasti oppositio tätä asiaa esittää jonakin suurena hämmennyksenä ja tällaisena sekavana tilanteena niin ei tässä nyt ole syytä asiaa dramatisoida vaan todella eduskuntaryhmät ovat kokoontuneet ja ainakin kokoomuksen eduskuntaryhmä on sillä kannalla että koska tämä lakiesitys ei täytä sille asetettuja edellytyksiä elikkä se ei toisaalta tuo säästöjä eikä toisaalta myöskään lyhennä näitä valmistumisaikoja niin kokoomuksen eduskuntaryhmä ei kannata tätä lakiesitystä